tähän maahan on syntynyt erittäin paljon yritystoimintaa jossa yritetään saalistaa valtion tukia

jollain tavalla sen ymmärtää elvytyslääkkeenä mutta nämä tuet ovat paisuneet hyvinä aikoina ja ne ovat paisuneet huonoina aikoina ja ovat yritystenkin kannalta johtaneet vääriin käytäntöihin

toisaalta hallitus ei ole uskaltanut tarttua verotukseen perinpohjaisesti

pitäisi esimerkiksi lähteä siitä että kaikki tulot samalle viivalle niin työtulot eläketulot kuin myös pääomatulot

myös on selvää että kun halutaan ihmisiä kannustaa työhön ja välttää turhia tulonsiirtoja niin kaikkein pienituloisimmat pitäisi vapauttaa kokonaan tuloverosta

on turha verottaa pieniä sosiaalietuja pieniä eläkkeitä ja vastaavasti yhteiskunnalla on sitten valtava koneisto joka ohjaa näitä sosiaalisia tukia

semmoiseenkaan asiaan ei ole rohjettu tarttua vaikka siitä on puhuttu yli kymmenen vuotta täällä eduskunnassakin aina silloin tällöin

tätä pitäisi korjata vaikkakin vannotaan että sitä ei tehdä ja se perustuu tällaisiin kolmikantaratkaisuihin mutta kyllä pitäisi poliittista rohkeutta olla se korjata

täytyy todeta että ehkä suurin epäkohta joka on pahentunut on alempiasteiset tiet ja erityisesti uudellamaalla jossa liikenne on valtavan suurta ja moniin kuntiin johtaa vain semmoinen alempiasteinen tie ja kunnat ovat kovassa kasvussa

niillä rahoilla jos niitä olisi vähän vähemmän ollut olisi ehkä näitä alempiasteisia teitäkin saatu edes pidettyä aikaisemmassa kunnossa

myös on järjetöntä tämä että vrn osalta tai mitä kaikkea byrokratiaa tässä on ei tämä omistajaohjaus toimi

eli joka valtion budjetin yhteydessä vr tai joku muu liikennöitsijä sitten uhkaa vähennyksillä ja suuntaa kiukkua eduskunnan suuntaan kun kysymys on siitä että nämä tukea saavat yritykset voisivat monta kertaa itse asioita miettiä vähän tarkemmin

sen annetaan rapistua

on täysin laiton tilanne että valtakunnan julkiset tiet ovat joko venäjän tullin parkkipaikkoina tai toisaalta satamayritysten parkkipaikkoina

tämä edellyttäisi vaan joko neuvotteluja venäläisten kanssa siitä miten asia järjestetään ja sitten tiukkoja toimia tai sitten satamiin määräyksiä että silloin kun tiet ovat tukkeessa ei lasketa satamista rekkoja sinne tienpätkälle

siinäkin mielessä tietysti ne rekkaparkit olisivat jonkinlainen ratkaisu mutta ne maksavat aika paljon ja nekään rekkaparkit joita siellä nyt on eivät näy olevan käytössä

kaikella hyvälläkään tahdolla tätä hallituksen talousarviota ei voi pitää kovin erinomaisena ja tälle yleisarvosanaksi voi antaa korkeintaan heikon